tämä selonteko kaiken kaikkiaan näyttää sisältävän hyvin suuren määrän isoja linjauksia ja näkemyksiä joilla uskotaan nyt sitten suomen pääsevän edelleen entistä vahvempaan kasvuun ja parempaan tuottavuuteen

nytkin osa aveista ihan selkeästi on tämän ymmärryksen osalta ja paikallistuntemuksen osalta aivan liian kaukana muun muassa niistä matkailukeskuksista mihin näitä poikkeuslupia haetaan

vaikka tämä uudistus lisää maakuntien valtaa niin itse toki kuulun siihen joukkoon joka olisi nähnyt niin että vieläkin vahvemmaksi tämä maakuntien liittojen asema olisi voitu tehdä niin että niille olisi vieläkin voimakkaammaksi tullut tavallaan tämä poliittisen ohjaamisen mahdollisuus valtion aluehallintoon päin

minä jäin miettimään miten esimerkiksi joku turun avi tuntisi vaikkapa lapin rajakaupan paremmin kuin rovaniemi tai miten turku tuntisi vuokatin matkailun olosuhteet paremmin kuin oulu

ne estävät niin kuin täällä on monta kertaa varmaankin jo todettu pohjoismaisen yhteistyön täysimääräisen toteutumisen eli työskentelyn opiskelun ja kaupankäynnin pohjoismaitten rajojen yli

myönteistä oli huomata että on tapahtunut tietynlainen ajattelutavan muutos siinä että nyt kiinnitetään huomiota myös tämän tietoinfran haavoittuvuuteen suomalaisessa luonnossa

sen takia että henkilökohtaisesti en kerta kaikkiaan usko että alueella maakunnissa tehtäisiin alueitten kannalta huonompia päätöksiä kuin ministeriöissä

sen takia olisin kyllä aika varovainen kun pohditaan tätä millä tavalla tätä poikkeuslupakirjavuutta pystytään selkeyttämään

tätäkin taustaa vasten on tietysti hiukan käsittämätöntä että jostakin syystä joka syksy budjetin teon yhteydessä näistä kemera varoista väännetään kättä vaikka ne todella ovat hyvin kustannusneutraalit budjettitalouden näkökulmasta

hallitusohjelmassa todetaan tähän samaan asiaan liittyen että selvitetään aluekehittämisen voimavarojen kokoamista valtion talousarviossa maakunnittain ja ministeriöittäin yhdelle momentille ja niistä päättämisen siirtämistä alueelle eli siis hallitusohjelmassa ajateltiin vielä vahvistaa tätä maakuntien asemaa

isot kaivoshankkeet ja energiahankkeet tuskin onnistuvat omalla suomalaisella työvoimalla eli alueen työmarkkinat muuttuvat entistä rajattomammiksi

oli todella myönteistä että nämä kaksi asiaa petoeläinten aiheuttamat vahingot niitten korvausvarat ja sitten nämä kemera asiat tässä nyt korjattiin

näitä on keskusta ajanut nyt voimakkaasti ja on erittäin myönteistä että hallitus tässä lisätalousarviossa tuli näitten osalta vastaan

siellähän kuituverkot haja asutusalueilla ovat antaneet ainakin minun ymmärtääkseni yhteiskunnan palvelu ja laatukehittämisessä jopa aikamoisenkin etumatkan monella mittarilla mitaten

kokoomuspuheenvuoroja olen kuunnellut tässä tarkemmin niin että luulen tietäväni vastauksen mutta haluaisin kuitenkin ministeriltä kysyä mihin tämä selvitysajatus jäi

kuten sanottu tämä lakiehdotushan pohjautuu eun rakennustuoteasetukseen joten tietyllä tavalla juna on jo mennyt vaikka tämä esitys on tietyin paikoin todella huono

mielenkiintoista on huomata toki se että rajan yli toimivien kokemukset esteistä johtuvat usein tiedon puutteesta

eritoten uusi ce merkintä tuo aivan turhaa lisätyötä ja byrokratiaa kustannusten kera näille pienille sahureille pienille sahoille

tässä tiedonkulussa erinomaisen hyvää työtä tekee pohjoiskalotin rajaneuvontatoiminta jonka tarkoituksena on tiedottaa ja auttaa kansalaisia ja organisaatioita rajat ylittävään toimintaan liittyvissä asioissa koko maan laajuisesti

tämä on iso merkittävä asia

perehdyttyäni tähän lakiesitykseen ensinnäkin hallintovaliokunnan kohtuullisen mittavassa käsittelyssä ja tutustuttuani sen jälkeen hyvin tarkoin myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja liikenne ja viestintävaliokunnan mietintöön vastalauseineen minun on hyvin vaikea löytää mitään sellaista syytä miksi tätä lakiesitystä ei pitäisi hyväksyä

vaikka täällä nyt kuinka yritetään selittää niin kyllä kai se on kuitenkin tosiasia että ei resursseja leikkaamalla tai toimintoja lakkauttamalla poliisin toimintoja ainakaan paranneta

eli tietyllä tavalla tämä on jälleen tyyppiesimerkki lakiesityksestä joka tuo takapakkia maaseudun pienille yrityksille lakiesitys jota tehtäessä ei ole ymmärretty kaikkia sen seurausvaikutuksia

myös kainuun osalta rakennerahastovaroihin kohdennetaan pieniä lisäyksiä

näenkin niin että käyttäjän kuituliittymän hankintakustannuksissa olisi tärkeä harkita myös erityyppisiä verohelpotuksia lähinnä nyt valtion tukeman verkon piirissä tai sitten muuta kotitaloustukea jotta hankintakustannukset saadaan kohtuullistettua ja kuitukäyttäjämäärät kasvaisivat

ja väitteitä siitäkään että mikään ei heikkene on vaikea uskoa

alueelliseen kuljetustukeen tulee nyt pieni miljoonan euron lisäys mutta jos sillä aiotaan parantaa pitkien etäisyyksien takana olevien yritysten kilpailukykyä tuon tuen tavoitteen mukaisesti tarvitaan rahaa vielä merkittävästi lisää

kun piensahojen kenttäsirkkeleitten toimintaa ja toiminnan luonnetta kaiken kaikkiaan arvioidaan olen täysin vakuuttunut siitä että yrityskohtaisen sertifioinnin siis yrityskohtaisen sertifioinnin jota tässä nyt esitetään sijasta tämäntyyppisille pienille sahoille ce merkintä voitaisiin hoitaa esimerkiksi ryhmäsertifiointina esimerkiksi tietyn sahausmäärän kokoisille sahoille

täällä sanotaan että talousresursseja on lisätty ja kyllähän se budjettien näkökulmasta tietyllä tavalla pitää paikkansa mutta tosiasiahan myös on se että ministeri holmlundin viimeisten kehysten jälkeenhän kehyksiä laskettiin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään herra puhemies

tuo rahoitus riittää yhden täysiaikaisen koordinaattorin työllistämiseen torniossa ja osa aikaisen työllistämiseen skibotnissa

hallintovaliokunta katsoi että tämä ehdotuksen mukainen valvonnan toteuttaminen edellyttää myös lisäresurssien osoittamista tietosuojavaltuutetun toimistolle

jotta myös tämän toiminnan jatkuvuus saataisiin turvattua tarvitaan tälle rajaneuvonnalle kansallista rahoitusta ja tässä yhteydessä onkin syytä vaatia myös sitä että hallitus huomioisi tämän rahoitustarpeen pysyvämpänä eikä vain projektiluonteisena rahoituksena eli tuota kansallista rahoitusta tälle toiminnalle tarvitaan

edustaja timo

eli lisätalousarviossa on monia myönteisiä asioita mutta sinällään tämä lisätalousarvio ei muuta hallituksen suurta talouden linjaa

huojennes

monella tavalla erittäin ikävää että tämä tärkeä uudistus jää nyt komission näkökannan mukaisesti toteutumatta

vain laadukkaalla ja nopealla perusinfralla voidaan mahdollistaa aidosti erilaiset yhteensopivat palvelusovellukset esimerkiksi etätyössä tai etäoppimisessa sekä erityisesti terveydenhuollon sovelluksissa

on vaikea nähdä että tällä kyettäisiin talouskasvua saamaan merkittävästi lisää mutta euroopan riskeihin edelleen panostetaan merkittävästi

koron alentaminen olisi ollut hyvinkin tarpeellinen toimenpide meidän hyvin velkaisten viljelijöiden taloudellisessa tilanteessa se olisi parantanut monen monen velkaisen tilan maksuvalmiutta

sitten ihan lyhyesti vielä loppuun asia johon täällä jo useammassa puheenvuorossa on kiinnitetty huomiota eli tämä ennen kaikkea suomen ja ruotsin eläkkeitten kaksoisverotus

laajakaistan kattavuuden turvaamiseksi on julkisuudessa muutamissa yhteyksissä eritelty ja esitelty ideaa haja asutusalueille valittavista ykkösverkko operaattoreista tai mikä nyt oikea nimi mahtaa ollakaan

toisaalta miksi erillinen ce merkintäprosessi näille sahoille pitäisi yrityskohtaisesti tehdä koska nämä sahat eivät kuitenkaan vie tuotantoaan mihinkään maan ulkopuolelle

harmillista tämän esityksen osalta on myös se että kun tätä ministeriössä ja eduskunnassa valmisteltiin aika monessa vaiheessa viljelijöille annettiin se kuva että tämä uudistus tulee toteutumaan

eli näitten budjettiesitysten jotka siis on sidottu hallitusohjelman linjauksiin suurimpia ja räikeimpiä ongelmia on kyllä erittäin raju epätasapaino alueellisen oikeudenmukaisuuden osalta

kuntia ja kuntalaisia koskevassa päätöksenteossa on totta kai kunnioitettava kuntalaisten päätösvaltaa oman kuntansa asioissa ja näitä vaikuttamiskeinoja on edelleen vain pyrittävä kehittämään

joka tapauksessa tässä operaattori ottaisi vastuulleen tietyn maantieteellisen alueen sovitun tasoisen kuituverkkovastuun ja olisi myös samalla velvoitettu vuokraamaan verkkokapasiteettia muille palveluntarjoa jille ja palveluoperaattoreille

olisi ollut välttämätöntä että ministeriö tätä valmistelutyötä tehdessään olisi myös pyrkinyt hakemaan valmistelun eri vaiheissa varmuuden komissiolta siitä millä tavalla tämän tyyppinen esitys nyt sitten pystyisi menemään eteenpäin

nämä esitykset hallitusohjelman kera keskittävät tätä yhteiskuntaa rohkenen jopa väittää että aika tavalla ideologisellakin tavalla eli kuntapolitiikka koulutuspolitiikka liikennepolitiikka

arvoisa puhemies

eli ongelmia on todella paljon ja on toivottavaa että näistä ongelmista päästäisiin eroon eli tähän asiaan on edelleen kiinnitettävä vahvaa huomiota

parasta aikaa uudistetaan nyt sitten kuntalakia ja minä ymmärrän sillä tavalla että tässä uudistuksessa valmistellaan myös tätä kuntalaisdemokratiaa ja mietitään millä tavalla mahdollistetaan uusia keinoja miten mahdollistetaan kunnanosahallintoa ja niin edelleen eli kuntalaissa ikään kuin ollaan mahdollistamassa erilaisia vaikuttamiskeinoja

pakko on myös todeta että kyllä hallitus aika kovalla kädellä tuota suomalaista ruuantuotantoa näyttää kerta toisensa jälkeen näissä budjettiesityksissä kohtelevan

näiksi operaattoreiksi valittaisiin pysyvä alueelle sitoutunut toimija jolla olisi jo eniten tai ainakin runsaasti alueen verkkoa hallinnassaan

meidän kerta kaikkiaan olisi muistettava se että meidän pitää kehittää tätä maata koko laajaa maata maan kaikkia alueita ja heikoimmille alueille meidän pitää pistää kehittämispanoksia sitten vielä enemmän

tähän ykkösverk koon voitaisiin myös säännellysti ohjata valtion rakentamistukea kunhan totta kai huomioidaan sitten verkon pysyvyys suomalaisissa käsissä

ihmiset myös rakentavat ihmiset myös tuhoavat ja se että kainuun hallintokokeilu kenties kaatui ei saa estää sitä ettemmekö ottaisi oppia siitä mitä kaikkea hyvää siitä on otettavaksi

arvoisa puhemies

mutta jotta todella näissä vaikuttamiskeinojen kehittämisissä päästään eteenpäin niin ministeriltä kysyisin

selonteon käsittelyn aikana myös eduskunnassa on nähty pienimuotoinen muutos tai ehkä muutosta ajattelussa on tapahtumassa

olisiko kuitenkin syytä harkita että kuntia myös velvoitetaan edistämään näitten erilaisten vaikuttamiskeinojen kehittämistä ei vain mahdollisteta vaan myös velvoitetaan

selkeä peruslähtökohta on joka tapauksessa se että kainuun maakuntakokeilu kainuun hallintokokeilu on monella mittarilla mitattuna erittäin onnistunut kokeilu ja minä todella toivon että niitä hyviä kokemuksia tullaan myös käyttämään vastaisuudessa eteenpäin

kuten edustaja pekkarinenkin tuossa lopussa totesi niin ensinnäkin tuo laajakaistastrategia on erittäin hyvä ja välttämätön ja myös tämä lakiesitys on kyllä erinomaisen kannatettava

mutta täällä on ollut samaan aikaan myös erittäin paljon sitä henkeä että metsien mahdollisuudet on pyritty nollateeraamaan väittämällä että kyse on vain risupakettitukiasioista

keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään maa ja parantamiseen

tämä maa pärjää ja kehittyy vain koko voimallaan ja meidän on syytä myös muistaa se että suomen yksi keskeisistä talouden vetureista tulee tulevina vuosikymmeninä olemaan pohjoinen suomi

yksi iso haaste on ratkaista tärkeimpien hallinnonalojen keskinäiset yhteistyövaatimukset ja rajapintojen avoimuus joista täällä itse asiassa useammassa ryhmäpuheenvuorossa myös esitettiin huomioita

arvoisa puhemies

siksi olikin ilo seurata kuinka innostuneita tässäkin salissa oltiin siitä että suomeen kenties lähdetään rakentamaan uusi uudenlainen miljardiluokan biosellutehdas

se ajatus keskustan kotikuntamaakunta malli siinä on paljon sitä hyvää mitä kainuun maakuntakokeilussa on saatu aikaan ja siitä on syytä ottaa myös hyvän ystäväni edustaja martti korhosen oppia

kaikki toimenpiteet joilla edesautetaan myös haja asutusalueilla nopeiden ja kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien rakentamista ovat totta kai lämpimästi tervetulleet

on erinomaista että tämä lakiesitys on tehty näin nopeasti joustavalla tavalla ja tätä kautta tämä tekninen kömmähdys saadaan hoidettua eli suuri kiitos tämän aloitteen allekirjoittajille ja tekijöille

arvoisa puhemies

sinällään tässä lakiesityksessä nyt ei mitään isoja kokonaismuutoksia joukkoliikenteen tukeen olla esittämässä kohtuullisen pieniä hallinnollisia muutoksia mutta muutama näkökohta näihinkin liittyen

nopeat kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet maaseudulla ovat välttämättömiä totta kai yleisen asumisen yritystoiminnan palvelutarjonnan kehittämiseen ja niin edelleen

itse olen katsonut että muun muassa ikääntyneitten hoiva ja etävalvontaprojekteja on tehty eri puolilla maata voi jopa sanoa että sadoittain mutta en ainakaan minä ole löytänyt mitään yhteistä koordinaatiota verkostojen luomiseksi siihen että nämä hanketulokset pystyttäisiin sitten hyödyntämään laajasti yhdessä eri puolilla suomea

kun tätä aloitetta ja riistavahinkolakia hiukan nyt sittemmin laajemmin katsoo niin tietysti tässä on muistettava se että nämä korvauksethan ovat käytännössä vasta toissijainen keino reagoida hirvivahinkoihin

mutta totta kai tämä suuri kokonaisuus vaatii paljon toimenpiteitä ja panostuksia tavalla jota tässä metsäpoliittisessa selonteossa on oivalla tavalla laajassa yhteistyössä linjattu

totta kai kaikkein suurin kysymys on se millä tavalla määrärahat riittävät harvenevalle suomelle joukkoliikenteen toteuttamiseen ja millä keinoin kaiken kaikkiaan tätä joukkoliikennettä nyt pystytään sitten kattavasti maassa hoitamaan

koko ajan onkin syytä muistuttaa tämän selonteon visiosta jonka mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus perustuu nimenomaan biotalouteen ja uusiutuvien luonnonvarojen kuten puun kestävään käyttöön

ensisijaista totta kai olisi pienentää talvehtivia hirvikantoja ja sitä kautta kohtuullistaa sitten myös vahinkoja alemmalle tasolle

kun näitä tietoverkkohankkeita kehitellään niistä puhutaan ja pohditaan millä tavalla eri käyttäjät niitä pystyisivät myös hyödyntämään niin on äärettömän tärkeää että kansalaisten käyttöönottotuki näitten verkkojen ja palvelujen käyttöönotolle saataisiin kuntoon

puun kestävän käytön lisääminen tuleekin olla erittäin vahvasti suomen strateginen päämäärä koko tämän selontekokauden ajan niin paikallisissa kansallisissa kuin kansainvälisissä politiikkatoimissa

lakiesityksessä on todettu se että maa on jaettu kymmeneen seudulliseen alueeseen reittiliikenteen lupien osalta ja kyllä siitä on oltava huolissaan

meidän on joka tapauksessa muistettava se että alueella missä näitä hirvivahinkoja käytännössä tapahtuu myös kasvu puustossa heikkenee koko kiertoajan ja tätä kasvun alenemaa vastaavasti mikään korvausjärjestelmä meillä ei korvaa eikä kata

ongelmallista tietysti on se että rahoitusresurssit kaiken kaikkiaan ovat rajalliset

nyt näyttää siltä että rahoitusta siirretään enenevässä määrin näille keskuskaupungeille maaseudun kustannuksella

rahoitusta on liian vähän ja kun tiedostetaan mitä hyötyä muun muassa vaikkapa sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tai yritystoiminnan osalta nopeilla tietoliikenneyhteyksillä voi olla on kyllä syytä tästä taloustilanteesta huolimatta arvioida käytettävissä olevien tukiresurssien lisäämistä

arvoisa puhemies

sen vuoksi on äärettömän tärkeää että pyritään myös omalta osalta

iso keskeinen kysymys on tietysti se miten suomeen siis nimenomaan suomeen saadaan uutta jalostuskapasiteettia ja uutta yrittäjyyttä hyödyntämään uusiutuvia raaka aineitamme ja myös metsien ekosysteemipalveluita

ylikangas maksaa

heidän viestinsä kertovat hyvin voimakkaasti siitä että joukkoliikenne sinällään ja joukkoliikenteen tuki näyttää sinällään menevän aika villiksi toiminnaksi kun joukkoliikenneluvat käytännössä lakkaavat

en tiedä mitä tuo edustaja pekkarinen sanoo mutta kun itsekin olen yhden maakunnan liiton valtuuston puheenjohtajana aikoinaan ollut pistämässä liikkeelle laajakaistahankkeita niin arvioisin tässä nyt tätä valtakunnallista tilannetta katsoessa sillä tavalla että koska nämä laajakaistahankkeet etenevät kovin eri tahtiin eri puolilla suomea niin tässä tilanteessa olisi syytä harkita myös sitä että valtio kohdentaisi tukiresursseja sinne missä nyt rakennetaan missä operaattorit ja kunnat rakentamiseen panostavat eli olisi syytä harkita valtiontuen maakunnallisten kiintiöitten purkamista ja tuen suuntaamista tässä vaiheessakin niille alueille missä nämä hankkeet ovat hyvässä vauhdissa ja etenemässä

keskustelu on päättynyt

mutta minun on kyllä pakko sanoa että itse en olisi valmis tyrmäämän tätä lakiesitystä tältä seisomalta

oli erittäin tärkeää että metsä group päätyi selvittämään uutta jätti investointia äänekoskelle mutta näitä monipuolisia biojalostamoita tarvitaan lisää

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes ensimmäistä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään

näen niin että nykyiselläkin kuntarakenteella on koko ajan mietittävä niitä keinoja millä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia pystytään kehittämään vuorovaikutteisuutta on kyettävä lisäämään ja kehittämään

kentällä ei näytetä oikein vahvasti luotettavan ministeriön haaveeseen lippujärjestelmien uudistamisesta ja tämmöisen kunnallisen matkahuollon perustamisesta eli liikennöitsijöitten varsinkin pienten liikennöitsijöitten keskuudessa on erittäin suuri huoli siitä onko tämä järjestelmä menossa oikeaan suuntaan

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs ensimmäistä pidettävään täysistuntoa hyväksyttäneen hyväksytä

näin hän teki ja kyllä minä voin hänelle siitä kiitosta antaa että hän todella hyväksyi sen yhteisen ratkaisun minkä ely keskukset ja maakuntien liitot yhteisesti hyväksyivät rakennerahastovarojen jaoksi

minä kyllä näen sillä tavalla että tätäkin esitystä on syytä hyvin tarkoin miettiä olisiko tässä joitain elementtejä joilla ihmisten vaikutusmahdollisuuksia pystytään lisäämään

ellei kuitupuuta ja haketta saada markkinoille eivät myöskään metsätalouden kannattavuuden kannalta keskeiset tärkeät sahat kykene kasvattamaan tuotantoaan

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietitty pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs ensimmäistä pidettävään täysistuntoon ja hyväksyttäneen

puun raaka aineen saatavuuden näkökulmasta pohjois karjalan pohjois savon kainuun pohjois pohjanmaan seutu suorastaan huutaa uusia merkittäviä lisäinvestointeja

mutta aivan kuin arvostamani edustaja orpo niin minäkin kyllä jään miettimään jos oikein puheenvuoroja ymmärsin että sana osallisuusstrategia kuulostaa jo sanana aika mielenkiintoiselta

puhemies

hän totesi että finnvera totesi selkeästi että vain suursahat ovat kannattavia

tässä lakiesityksessä hallinnointia siirretään nyt yhteen ely keskukseen

finnvera ei lähde rahoittamaan tämäntyyppisiä piensahoittajia eikä ole valmis myöskään ottamaan minkäänlaista riskirahoitusleimaa

valitettavasti tästä on myös hiukan luettavissa sitä puolta että ollaanko nyt niin kuin tehtävä kerrallaan siirtämässä tehtäviä näiltä pieniltä yhden tai kahden toimintakokonaisuuden elyiltä näille suurille ely keskuksille

näitten pyrkimysten lisäksi ministeriöt pyrkivät edelleen näillä kumppanuussopimuksilla ottamaan päätösvaltaa maakuntien rahoituksesta itselleen

investointien aikaansaamiseksi meidän pitää myös pyrkiä hakemaan kotimaiselle metsäsektorillemme rohkeasti kansainvälisiä sijoittajia mutta myös uusia kansainvälisiä yritysinvestointeja

sama yrittäjä muuten myös sanoi että hän ei saa raakapuuta metsähallitukselta koska metsähallitus on tehnyt pitkäaikaiset toimitussopimukset isojen integraattien kanssa

ministerin vastauksen pohjalta kiinnitin vielä erityistä huomiota tähän edustaja kääriäisen esille ottamaan puolustusvoimien toiminnan alennettuun tasoon

se on väärä suunta